köyhien perheiden lapsilla riski syrjäytyä on suurempi kuin muilla

hyvää kehyspäätöksessä on että työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu kun jatkossa päivähoidossa maksetaan vain niistä tunneista kun lapsi on hoidossa

arvoisa puhemies

samaan aikaan suurimmalla osalla lapsiperheistä on taloudellisesti turvatut olot ja osalla perheitä tulot ovat kasvaneet erittäin nopeasti

hallitus on sitoutunut vahvasti toimimaan rasismia vastaan määrätietoisesti mutta tämä tuore helsingin sanomien mielipidemittaus kyllä huolestuttaa

silloin äidit ja isät voivat helpommin tehdä osittaista työpäivää

tämä saattaa lapset aivan erilaiseen asemaan perheensä tulotasosta riippuen

hallitusohjelmassa todetaan että hallitus pitää maahanmuuttajien kotoutumista ja syrjinnän torjuntaa keskeisenä toimintana tällä hallituskaudella

ikäihmisten elämää turvaava palveluita parantava lakiesitys on vihdoinkin saatu eduskuntaan ja kiitokset siitä ministerille

arvoisa puhemies

mahdollisuuksien tasa arvon luojana koulun merkitys on ollut ja on edelleen suuri

mielestäni on keskeistä se että vanhukset otetaan yksilöinä joilla jokaisella on tärkeitä palveluntarpeita ja vieläpä niin että ennalta ehkäisevästi annetaan toimintakykyä tukevia palveluita jotka parantavat elämänlaatua

lasten ja nuorten elämässä kokemukset tasa arvoisuudesta ja sen puutteesta voivat kuitenkin syntyä monesta lähteestä

kaikki hyötyisivät siitä että vaikeasti työllistettävät työllistyvät

kunnilla on mahdollisuuksia tarjota avustavaa työtä vaikka kirjastoissa vanhusten palvelutaloissa kunnossapidossa ja siivouksessa

kysyisin arvoisalta pääministerin sijaiselta ministeri urpilaiselta

merkittävä tekijä on se kuinka perheellä on varaa tukea lastensa harrastamista

hyvät harrastukset toimivat ennalta ehkäisevästi estäen syrjäytymistä ja pienentäen päihde ja mielenterveysriskiä

mitä toimenpiteitä nyt näitten asioiden edistämiseksi tehdään rasismin ja syrjinnän kitkemiseksi ja vähentämiseksi

onneksi eun päästökauppa laajenee lentoliikenteeseen joten se tulee hieman helpottamaan tilannetta mutta kysyisin arvoisalta visionääriseltä ministeriltä sitä kuinka saisimme hintalaatu suhteen suosimaan junaliikennettä selvästi enemmän

miten on ajateltu tavoittaa ne vanhukset jotka eivät välttämättä ole palveluiden piirissä mutta olisivat kipeästi niiden tarpeessa tai saisivat apua kunnan tarjoamista kotipalveluista

kauppataseen alijäämän yksi syy on että suomeen tuodaan liikaa fossiilisia polttoaineita

toimet joilla ehkäistään nuorten putoamista jo varhain yhteiskunnan sivuraiteelle ovat inhimillisesti oikeudenmukaisia ja tuottavat tasavertaisemman yhteiskunnan

mitenkä heidät on ajateltu tavoittaa

sisäiseen turvallisuuteen kuuluu kansalaisten tasapuolinen mahdollisuus saada tarvitessaan viranomaisapua

on tärkeää puuttua niihin tekijöihin jotka tuottavat itsensä yhteisön ulkopuolisiksi kokevia ihmisiä

vähävaraisten yksinhuoltajaperheiden sekä työttömien ja opiskelijoiden perheiden lasten pitää voida harrastaa jääkiekkoa joukkuevoimistelua tai viulunsoittoa

nykyisin moni harrastus maksaa niin paljon ettei köyhillä lapsilla ole varaa harrastaa

tässä aloitteessa on siksi esitetty että valtion tulee osoittaa vuosittain määräraha heikossa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lasten harrasteiden tukemiseen

alkoholi tupakka makeis ja sähköveron korotuksia kannatamme ja iloitsemme siitä että uusi lastensairaala vihdoin etenee valtion tuen avittamana

kannamme huolta siitä että rikostilastoissa jotkin alueet suomessa ovat turvattomampia kuin toiset

tämä tuki ei saa vähentää perheen toimeentulotukea jotta se toimisi tarkoituksenmukaisesti

aloitteessa on esitetty yksi vaihtoehtoinen malli mutta toki jokin muukin malli voi olla toimiva jopa parempi

on panostettava ennalta ehkäisevään sosiaalityöhön

kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaus on huono uutinen maailman köyhille mutta vihreille tärkeä saavutus on päätös päästöoikeuksien huutokauppatulojen ohjaamisesta kansainväliseen ilmastorahoitukseen ja kehitysyhteistyöhön

vihreille nuorten tasa arvoiset mahdollisuudet opiskeluun ovat tärkeä arvo ja ministerimme ovat puolustaneet opintotuen perusrakennetta kehysriihessä hyvin tuloksin

arvoisa puhemies

huolestuttavaa on ettei suomessa pysty kouluttautumaan ympäristörikostutkijaksi

hän nosti esille myös koulutuspuolen joka on ministeri gustafssonin vastuulla ja todellakin hallitusohjelmassakin korostetaan sivistystä ja koulutusta että ne ovat avoimesti kansainvälisiä ja rasisminvastaisuutta edistetään koulutuksen keinoin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä omien rakkaiden läheisten perheen saaminen samaan paikkaan asumaan on yksi tärkeimpiä tekijöitä kotoutumisessa

yhteiskunnassa olisi kaikin puolin panostettava enemmän lapsiin ja nuoriin ja tätä viestiä haluan viestittää myös sata komitean työhön

vaikka hallitus on nyt tehnyt kotouttamisohjelman niin kyllä kaikki nämä hyvät tavoitteet lyövät poskille jos ihmisillä ei ole mahdollisuutta saada omaa perhettään ja rakastaan suomeen

tulossa oleva sosiaaliturvan uudistaminen on iso remontti jossa on toki huomioitava myös pienten eläkkeiden liian alhainen taso

eun ideahan on se että ei koskaan enää sotaa rauhan aate ja yhdessä halutaan luoda yhteistä kasvua

avun tarvitsijan tarkka paikantaminen on oleellista

uskon että panostaminen myös lapsiimme kannattaa ja turvaa paremmin tulevaisuutemme

arvoisa puhemies

tämä ympäristön tilaa turvaava laki on suomen luonnolle erittäin hyvä asia

nyt jo monet auttavat kansalaisjärjestöt ovat lähteneet alueelta koska he eivät näe viisaana eun ja turkin välistä mahdollisesti jopa laitonta sopimusta

laki on kompromissi jossa eri intressit kuten elinkeinot ja luontoarvot on yhteensovitettu

esimerkiksi luonnonarvopykälä on erittäin tärkeä sillä ojittamattomia soita on eteläisessä suomessa vain rippeet ja yli puolet koko maan suotyypeistä on uhanalaisia

minua hieman huolettaa tämä pykälästä poikkeamisen mahdollisuus

julkisen rahoituksen vipuvaikutus on erityisen tärkeä siemenvaiheen yrityksille

onko pohdittu minkälaisia tilanteita nämä voivat olla ja onko laki nyt vahva suoja suomen arvokkaimmille soille

on ongelmallista että valtion budjettiehdotuksessa rahaa siirretään pois tekesin perinteisestä projektirahoituksesta

arvoisa herra puhemies

kaiken kaikkiaan tekesin tutkimus ja innovaatioprojekteihin esitetään mittavaa leikkausta

euroopan unionissa voi kulkea atlantin rannoilta mustallemerelle tai välimereltä tunturi lappiin

jatkossa on seurattava että todelliseen liikennevalvontaan on käytetty riittävästi työtunteja ja että liikenneturvallisuuden paraneminen näkyy tilastoissa

suomi osana eurooppaa on hyötynyt yhteisestä talousalueesta ja erityisesti eun sisämarkkinoista jotka ovat edistäneet vientiämme

kannatamme myös peltipoliisien lisäämistä eli automaattista nopeusvalvontaa

eu edistää kansainvälisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja sen ilmasto ja energiapolitiikka on viitoittanut tietä parempaan maailmaan

arvoisa puhemies

talousrikostutkinta sekä järjestäytyneen rikollisuuden tutkinta ovat tärkeä osa harmaan talouden torjuntaa

pk yrityksille markkinoille menon kannalta erityisen tärkeiden pilottien ja demonstraatiohankkeiden rahoitusmahdollisuudet vähenevät ja yritysten ja julkisten tutkimusorganisaatioiden yhteistyö vähenee

harmaa talous tarkoittaa yritystoimintaa jossa palkkoja maksetaan pimeästi ei suoriteta lakisääteisiä sosiaaliturva ja eläkemaksuja eikä makseta veroja

arvoisa puhemies

kaikkia myyntituloja ei ilmoiteta kirjanpitoon

perussuomalaiset kyselevät ilmastolain hintalappua mutta stern ja moni muu talousasiantuntija ovat laskeneet että jos ilmastokriisiä ei ratkaista ja toimita nyt niin kustannukset tulevat myöhemmin todella paljon kalliimmiksi

arvoisa puhemies

kiitokset hallitukselle tästä merkittävästä yhdenvertaisuutta tasa arvoa ja ihmisoikeuksia edistävästä lakikokonaisuudesta

tutkimusrahoituksen leikkaus vaikuttaa myös tutkimuslaitosten mahdollisuuksiin toimia suomalaisten pk yritysten veturina kansainvälisissä rahoitusohjelmissa

jatkossa ilmastopaneeli tuottaa tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi

nämäkin ovat osa kansallista vastuuta josta tarkastusvaliokunta ja valtiovarainvaliokunta ovat vaatineet tarkempaa selvitystä

harmaan talouden syövereihin hukkuvilla rahoilla saisi paljon hyvää perustoimeentulon vahvistamiseksi pienituloisten eläkeläisten ja köyhien lapsiperheiden aseman parantamiseksi

saadaan päästöjen seurantaa toimien vaikuttavuuden arviointia ja voidaan valita parhaat ja kustannustehokkaimmat keinot päästöjen hillitsemiseksi

oli hyvä kuulla myös ministeri henrikssonilta että lakimuutos edistää ykn vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen ratifiointia

tutkimukseen varsinkin perustutkimukseen suunnatut määrärahat ovat jo tällä hetkellä niukat

ilmastolaki tuo pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ilmastopolitiikkaan

tämä on johtanut kovaan kilpailuun tutkimusprojektirahoista ja liian iso osa tutkijoiden työajasta kuluu hankemäärärahojen hakuun ja siihen liittyvään byrokratiaan

harmaan talouden kitkemiseksi tarvitaan lukuisia toimia

kysyisin tästä hieman lisää

onko myös kehitysvammalain pakkokeinopykälän kumoamisessa edistytty mikä myös on tärkeää sopimuksen ratifioimiseksi

esimerkiksi tilaajavastuulaki velvoittaa rakennusurakoiden ja vuokratyövoiman tilaajaa varmistamaan että aliurakoitsijat ovat maksaneet veronsa ja työntekijöiden eläkevakuutusmaksut

hallituksen tärkeänä tavoitteena on säilyttää suomen kolmen an luottoluokitus mutta liian nopea julkisen talouden velkaantuminen on riski tavoitteelle

lisäksi kysyisin resursseista

nimittäin kun yhdenvertaisuusvaltuutettu varmasti tarvitsee lisää henkilötyövuosia lain tärkeiden tavoitteiden eteenpäinviemiseen onko näihin hallitus mahdollisesti varautunut

mutta tämäkään laki ei toimi riittävän tehokkaasti vaan on päivitettävä

vihreät kiirehtii harmaan talouden torjuntaa ja siihen liittyviä lakimuutoksia kuten tilaajavastuulain päivitystä sekä parannuksia työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeuksiin

tarkastusvaliokunnan saaman selvityksen mukaan suomen valtion yhden luottoluokitustason putoaminen lisäisi merkittävästi valtion korkomenoja

arvoisa puhemies

tänä päivänä pitää jo aloittaa vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen

vihreä ryhmä painottaa sitä että suomen on neuvotteluissa pidettävä puolensa jotta maallemme ei langeteta kohtuuttoman suuria vastuita jotka uhkaavat omien kansalaistemme hyvinvointia

tämä laki on hyvä askel siihen suuntaan puhumattakaan niistä vientimahdollisuuksista mitä tämä tuottaa meidän puhtaan teknologian teollisuudellemme

itse asiassa viittaan tuossa edellä puhuneeseen edustaja elomaahan siihen että olen kuullut lääkäreiltä ja myös veteraanijärjestöiltä sen tyyppistä kommenttia että invaliditeetin tason määrittely itsessään on hyvinkin vaikeaa

luottoluokittaja moodys on antanut ukaasin jonka mukaan kaikkien euromaiden luottoluokka voi pudota jos velkakriisille ei saada kunnollista ratkaisua

vihreä ryhmä katsoo että haastavassa taloustilanteessa hallitus on kyennyt turvaamaan riittävästi maamme sisäisen turvallisuuden

arvoisa puhemies

euroopan tärkein voimavara ovat ihmiset jotka voivat hyvin ja tekevät työtä

joka toinen espanjalainen tai kreikkalainen nuori on työtön suomalaisista nuorista joka viides

arvoisa puhemies

talousvaliokunta on käsitellyt tätä hallituksen lakiesitystä nimenomaan eun hiilidioksidin geologista varastointia koskevan direktiivin säännösten täytäntöönpanossa tämän hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin suhteen

luettuani hallituksen esityksen ja valiokuntien lausunnot en todellakaan löydä järkeviä syitä tähän hallituksen esitykseen